minä luulen että paine koko finanssimarkkinoiden tervehdyttämisestä ja pelisääntöjen parantamisesta ajaa kyllä myös tähän suuntaan että pitää saada paremmin tietoa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä mielessä tätä lentotoimialaa ja finnairia voidaan verrata monella tavalla energian toimialan tiettyihin yrityksiin tai patriaan tai sitten muihin liikennealan toimijoihin

arvoisa puhemies

jotta nämä uusiutuvat vaihtoehdot etenevät niin kuin tässä kuvasin se edellyttää sitä että niiden tuen järjestelmän leikkauksista luovutaan ja palataan suomessa sellaiselle uusiutuvien energiamuotojen tukien tielle jotka ovat kohtuullisia oikeutettuja jotka vähentävät nimenomaan rahaa tuontienergiaan parantavat omavaraisuutta

kun ajetaan läpinäkyvyyden parantamista niin kyllä se koskee myös näitten veroparatiisien kohtelemista

kreikassa paraikaa yksityisten sijoittajien ja kreikan valtion kesken käydään neuvotteluja siitä minkälaisin prosentein tässä velkojen anteeksi antamisessa kuljetaan

arvoisa puhemies

ei nimi naista eikä miestä pahenna

todellakin edellisen laman tullen tai oikeastaan lehman brothersin tämän amerikkalaisen investointipankin kaatumisen seurauksena syntynyt finanssikriisihän vaikutti suomeenkin erittäin rajusti

ei se evm nimenä ole mikään mahdottomuus mutta siinä mitä se on aineellisesti siinä neuvottelussa jossa suomen pääministeri oli mukana on nyt menty ihan toisiin sfääreihin ei niinkään mitan osalta no sitäkin on vähän nostettu mutta ennen kaikkea niitten toimintamuotojen

arvoisa puhemies

minun kysymykseni ministerille kuuluu

vielä kertaalleen

ministeri on oikeassa siinä että uusiutuvan tai ylipäänsä kotimaisen energian kannalta maailmanlaajuinen toimintaympäristö on muuttunut niin kuin täällä edustaja tynkkynenkin sanoi

se voisi riittää ellei hiiltä ajeta alas mutta hallitus on tehnyt toisen linjapäätöksenmme kysymys on loppuun käsitelty selittää seuraava linjapäätöksen

kun aina aikaisemmin kolme kertaa minun täällä ollessani tämä on ollut esillä tuo yksityistäminen on torjuttu mikä toimintaympäristössä nyt on muuttunut niin radikaalisti että tällä kertaa tuosta periaatteesta joka niin pyhäksi on todettu pitäisi kerta kaikkiaan luopua

arvoisa puhemies

kaiken aikaa kuitenkaan kreikan kansantalous julkinen talous ja kansantalous ei ole likimainkaan täyttänyt niitä sopeutusohjelman kreikalle asettamia vaatimuksia

ministeri pekkarinen kysyi

ely virastossa ovat nimenomaan ne ympäristöhallinnon tehtävät joilla on tavalla taikka toisella sen alueen elinkeinopolitiikkaan liittyvä luonne

kyllä siellä telakkateollisuudessa viisi suurinta tällä hetkellä maailmassa purjehtivaa alusta rahoitettiin niiden keskustajohtoisten hallitusten aikaan eikä niistä ainakaan tähän päivään mennessä ole tappiota tullut

tämä ei riitä kaikkiin näihin tarpeisiin sekä tuonnin korvaamiseen kulutuksen kasvuun ja lisäksi hiilen korvaamiseen

jos kerran uusiutuvan asema maailmalta johtuvien seikkojen vuoksi on käynyt heikommaksi suomessa miksi entisestään heikentää uusiutuvan ja kotimaisen vaihtoehdon mahdollisuuksia suomessa

yhteisvastuullisesti myös meidän vastuullamme annettaisiin sille pysyvälle mekanismille mahdollisuus ostaa jälkimarkkinoilta höpömaiden anteeksi ei höpömaiden vaan tämmöisten kriisimaiden velkapapereita annettaisiin mahdollisuus mennä pääomittamaan yksittäisiä pankkeja annettaisiin mahdollisuus sellaista maata joka uhkaa jotenkin joutua ongelmiin mennä avustamaan jnp

siellä sellaisessa kehitystyössä joka kehittäisi kilpailukykyisiä uusia tuotteita puutalorakentamisen tuotteita ovia ikkunoita huonekaluja jnp

arvoisa puhemies

en tuota pettymystä

arvoisa puhemies

kanerva me emme aika naan silloin päässeet yhteisymmärrykseen maakuntahallinnosta maakuntaitsehallinnosta ja meille syntyi järjestelmä mikä nyt on voimassa

ministeri katainen on aika harvoin loppujen lopuksi aiheuttanut minulle mitään erityistä huolta ja varsinkaan äskeisellä puheenvuorolla ei todella lainkaan

eikö löytyisi muita ratkaisuja joilla tuo yritys voitaisiin pitää enemmistöomistuksessa turvata ne strategiset intressit ja varmistaa lentotoiminta suomalaisin siivin

joko niin että velkojat antavat entistä enemmän anteeksi niitä velkoja joita kreikan valtiolla näille ulkomaisille velkojille on

se riittää hyvin tuonnin korvaamiseen kulutuksen kasvuun ja vähän vielä hiilenkin alasajoon mutta täysimittaiseen alasajoon se ei riitä

arvoisa puhemies

monet niistä ovat olleet jo täällä eduskunnassa ja uusia tulee kaiken aikaa

mielestäni tämä jako kahtia mikä nyt tässä tapahtuu on muutoinkin hyvän hallinnan ja transparentin ajattelutavan mukaan ihan kaikin tavoin perusteltu ja oikea hallinta

mitä te teette

tämän selvityksen taustahan oli se että suomessa on paljon ylijäämäviljaa jolla ei ole kysyntää eikä oikein kunnon kysyntää maailmanmarkkinoillakaan järjelliseen hintaan

silloin parannettiin nimenomaan vientitakuita sitä limiittiä minkä verran finnvera voi vientitakauspäätöksiä tehdä ja silloin parannettiin myöskin finnveran edellytyksiä näitten korontasaussopimusten tekemisiin joilla pyritään vientiin liittyvän rahoituksen korkoriskiä pienentämään

arvoisa puhemies

hallitus sopi budjettiriihen yhteydessä että me asetamme erillisen työryhmän vielä katsomaan mitkä voisivat olla ne toimet joilla me nyt sitten ihan akuutissa ongelmallisessa tilanteessa olevaa telakkateollisuutta autamme niitten yleisten toimien lisäksi joihinka äsken tässä viittasin

minä ymmärrän että tässä lainsäädännössä kysymys on siitä että tässä tavallaan se ajattelu puhtaammasta päästöttömästä energiasta ja puhtaasta päästöttömästä yhteiskunnasta ajetaan läpi yhteiskunnan sen kaikkiin rakenteisiin ja suurin piirtein piste siihen kohtaan

no niin nyt tämän iloittelun jälkeen edustaja vartiainen

maakuntien liitot päättävät strategiasta mihin rahat laitetaan ja sitten sillä samalla alueella olevien keskeisten valtion viranomaisten joista keskeisin on ely virasto tehtävä on olla resursoimassa niitä maakunnan strategian mukaisia hankkeita

mitä tulee teidän toiseen ajatukseenne kysymykseen siitä miten on julkisen talouden osalta

nimittäin edustaja soinin habitus on vähintäänkin kaksi kertaa minun kokoiseni ja minulla on pieni kompleksi siitä että olen näin mitätön

arvoisa puhemies

tästä syystä me rakennamme niitä yhteisiä toiminta alustoja mihinkä ne yhteisesti osallistuvat jolloin hankkeita rahoitetaan sekä viennissä että tutkimus ja kehittämishankkeissa

vielä totean kun ministeri sanoi että ollaan oikealla polulla

kuten aikaisemmin täällä jo debatissa totesin tässä kysymys on esityksestä joka sisältää muutaman askeleen ihan oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies

se johtaa siihen yhteiseen taakankantoon

olisi lueta parempi että erillisenä ja ikoniksi sen sijaan että energiatehokkuusohjelma oli nyt erillisenä valtioneuvoston päätöksenä ehkä sekin olisi pitänyt tuoda tässä samassa paketissa niin se olisi huomattu paremmin

selvityksen tarkoitus oli selvittää se olisiko edellytyksiä tämän viljaylijäämän hyödyntämiseksi etanoliksi ja sen ohessa syntyväksi rehuksi jota voitaisiin käyttää meidän maataloudessamme ja nimenomaan tätä etanolia sitten liikenteen polttoaineena

täällä jo tuli esille se että kun useamman eri ministeriön tehtävät aluehallintotehtävät niitten ohjaustehtävät nyt organisoidaan se tapahtuu temmin puitteissa kuitenkin niin että siellä on oikeastaan kaksi tärkeätä prosessia

siinä mielessä tämä oli ihan oikea kommentti

kumpikin on huono tie siinä tilanteessa että kreikan kaikki talouden fundamentit menevät huonoon suuntaan ja tästä syystä olisi ihan vakavasti todella suomenkin hallituksen katsottava sitä mahdollisuutta että tehtäisiin hallitusti se velkasaneeraus

uusiutuvien käyttö lisääntyi ja päästöt vähenivät mutta sen suhteen mitä tästä vuodesta lähtien nyt kun nämä heikennykset ovat tapahtuneet on tapahtumassa veikkaan että kehitys muuttuu huonoon suuntaan

valitettavasti tämä koneisto ei ole kyennyt käyttämään niin nopeasti ja niin tehokkaasti hyväksi näitä rahoja kuin periaatteessa niille käytettäväksi osoitettu raha olisi antanut myöten

muuten on hiilivuoto edessä ja hiilivuoto tarkoittaa minkä ed

mutta arvoisa ministeri kyllä toivoa täytyy antaa ja sitä täytyy olla mutta tämä juttu on vähän niin kuin korkeushypyssä

siinä jos suomi asteittain lisää oman kotimaisen tukea muutamalla sadalla miljoonalla se on pieni lisäys verrattuna siihen mitä meitä vielä pidemmällä olevat edistykselliset maat ovat tehneet ja tekemässä

samalla tämä kyllä tuottaa jonkun verran byrokratiaa

suomalaisen nimenomaan väestökeskusten ulkopuolisen suomen asuntopolitiikan koko kuvassa juuri nyt kysymyksessä olevat tapaukset ovat lisääntyneet

aivan lyhyesti vain

nyt tässä esityksessä siis näitä kaikkia asioita vähän kohennetaan ja korotetaan valtuuksia korotetaan jotta finnvera voi kantaa suuremman vastuun vientiin liittyvien pullonkaulojen poistamisesta

jos ajattelisin että minulla olisi vihollisia tässä eduskunnassa minulla on vain ystäviä mutta jos olisi jostain syystä niin tämmöiselle viholliselle saattaisin toivoa että seuraavakin hallitus jatkaisi näin rajuja hallinnon remontteja

kerran kymmenessä vuodessa perusteellinen selvitys joka vuosi eduskunnalle erillinen selvitys tämän lisäksi jokainen hallitus tekee ilmasto ja energiastrategian kerran neljässä vuodessa ja käy kerran vuodessa vielä erillisen keskustelun

siinä katsotaan miten soveltuu telakkateollisuuden innovaatiotuki miten tax list systeemit ja mitä ne muut toimet voisivat olla mitkä ovat prioriteetissaan tavallaan ne keinot jotka nopeimmin ja parhaimmin auttavat telakkateollisuutta

ensinnäkin tuossa hallituksessa sivumennen sanoen oli valtiovarainministerinä edellinen pääministeri elikkä jyrki katainen valtiovarainministerinä jonka budjetin kautta viime kädessä rahat velkakin kulkivat tähän taloon asti

arvoisa puhemies

nyt mennään kolmatta vuotta miinuksella

ei sitä onnistuneisuutta mitata korkeushypyssä sillä kuinka monta kertaa on yrittänyt kuinka monta onnetonta yritystä on tehnyt jos ei rima ylity

jos te haluatte leikkiä näillä numeroilla niin tässä on jatkoa niille

tässä uudet biojalostamot ovat äärimmäisen tervetulleita

se ei tarkoita mitään konkurssia vaan kovaa velkasaneerausta ja samassa yhteydessä kreikka ulos eurosta omalla valuutalla liikkeelle siihen rahoitusohjelma mukaan yhteisvastuullisesti ja kreikka oman tien kulkijaksi jolloin tartuntavaaraa näihin muihin maihin joka on jo aikamoinen ollut ja aika paljon on tapahtunutkin ikävää voitaisiin vähentää ja sitä minimoida

nyt idea ja ajatus on että markkinoiden pitää toimia lähteä perustamaan tuotantolaitoksia jos kerran katsovat että voivat näissä oloissa kilpailukykyiseen hintaan etanolia tuottaa tehtaita pystyyn laittaa

arvoisa puhemies

meillä on paljon sellaisia pieniä kuntia joissa yleensä kunta on se omistajayhteisö joka omistaa tällaisia asuntoja jotka ovat väen vähettyä paikkakunnalta tilanteessa jossa ei ole pystytty tekemään kunnollisia peruskorjauksia

sillä tiellä tulee susi vastaan

mitä tulee vielä tähän viennin jälleenrahoitukseen niin siinähän kysymys on siitä että markkinoilta ovat nuo markkinaehtoiset toimijat lähteneet pois

arvoisa puhemies

toisekseen siellä on tämmöinen strategiaprosessi jossa mukana ovat kaikkien näiden ministeriöiden kansliapäälliköt joitten tehtäviä siellä ely virastossa siellä alueella on

hallitus on sopinut että jos sieltä tulee niin kuin todennäköisesti tulee esityksiä jotka liittyvät ensi vuoden budjettiin niin ne esitykset voitaisiin vielä lähettää myöhemmin tänne eduskuntaan mutta tästä en voi luvata mitään koska työ on kesken

arvoisa puhemies

mutta hyviä ystäviäni ajatellessani ajattelen että nyt kannattaisi vähäksi aikaa jäädyttää tämä väliportaan hallinnon jatkuva uudistaminen